tällä esityksellä toivottavasti ehkäistään myös ihmiskauppaa ja ehkäistään rikoksia joita tähän toimintaan on saattanut liittyä

poliisin havaintojen mukaan mdpvn käyttö on lisääntynyt hyvin nopeasti ja kaiken lisäksi tasaisesti ympäri maata ja sen terveydelliset ja sosiaaliset haitat ovat aivan selvät

arvoisa puhemies

ensi vuoden talousarvioesitys sosiaali ja terveyssektorin osalta on hyvin välittävä ja oikeudenmukainen ja sisältää monia parannuksia suomalaisten arkeen

kiitos ministeri risikon voimme todella sanoa että tämä ensi vuoden budjetti on välittävä ja vastuullinen ja kaikkia näitä asioita mitä hän jo esittelypuheenvuorossaan kävi läpi en käy luettelemaan

erityisen tärkeätä tässä on nyt että tällä lainsäädännöllä sillä että mdpv määritellään huumausaineeksi voidaan hidastaa tai jopa estää aineen leviämistä uusiin käyttäjäpiireihin ja erityisesti nuorten keskuuteen

kuten kuulimme ministeriltä kuntatalous voi keskimäärin hyvin mutta tosiasia on että kuntatalous eriarvoistuu kovasti

oli hyvä kuulla ministerin alustuspuheessa että vielä tämän vuoden aikana saamme uutta kansallista lainsäädäntöä että näihin nopeasti leviäviin niin sanottuihin design huumeongelmiin voidaan kansallisesti ja nopeammin puuttua

ongelma vain kärjistyy tulevaisuudessa kun väki ikääntyy ja verotulot jakautuvat entistä epätasaisemmin kuntien kesken

lisäksi jatketaan sosiaalisesti oikeudenmukaisella linjalla korottamalla lapsilisää kolmannesta lapsesta alkaen ja tämä on loogista jatkoa sille että tämän vuoden alusta lapsilisän korotus tehtiin jo yksinhuoltajille

ratkaisu kuitenkaan ei ole oppositionkaan täällä huutama lisää rahaa kunnille koska se ei tarjoa pysyvää ratkaisua vaan kunnissa on todellakin löydettävä uusia toimintatapoja ja tehtävä rakenteellisia uudistuksia

mutta näitä tulisi vauhdittaa ja näitä hyviä käytäntöjä varmaan maastamme paljon löytyy mutta miten näitä saataisiin juurrutettua kuntiin ja voisiko paras hankkeen yhteyteen tehdä jonkinlaista jatkomallia että näitä parhaita käytäntöjä todella saataisiin juurrutettua kuntiin

tämä on edelleen hyvä ja kannatettava tavoite mutta tässä taloudellisessa tilanteessa henkilökohtaisesti olen tyytyväinen että etuuksien korotukset on kohdistettu näin taitavasti niitä eniten tarvitseville

sosiaali ja terveysvaliokunta talousarviokäsittelyn yhteydessä kuuli laajaa joukkoa asiantuntijoita ja näiden kuulemisten jälkeen halusikin voimakkaasti lausunnossaan valtiovarainvaliokunnalle painottaa huoltaan lasten hyvinvoinnin pitkäaikaisesta kehityksestä

jo vuosien ajan lasten mielenterveyspalvelujen käyttö on lisääntynyt ja kanavoitunut erityisesti erityispalveluihin

tutkimusten mukaan peruspalveluissa ei ole riittävästi voimavaroja tukea lasten kehitystä heidän omassa kehitysympäristössään kotona päiväkodeissa tai koulussa

myöskään korjaavia palveluja ei ole riittävästi tarjolla oireileville

arvoisa puhemies

kokoomus pitää tärkeänä että toimitaan ja siitä syystä hallituksella on jo ollut lukuisia toimia sekä koulutuspaikkojen lisäämiseksi että työttömyyden hoitamiseksi työvoimatoimistojen kautta jotta työttömät ja lomautetut saavat apua ja neuvontaa

tämä on positiivista sillä oikein kohdentuvilla kriisinhallintaoperaatioilla suomi voi vaikuttaa rauhanrakentamiseen ja demokratian edistämiseen

tarvitsemme sekä sotilaallista kriisinhallintaa konfliktien rauhoittamiseksi että myös siviilikriisinhallintaa vakauden ylläpitämiseksi ja elinolosuhteiden parantamiseksi

tämän jälkeenkin poliittinen intressi on ollut kehittää yhä uusia erityispalveluja eikä suunnata resursseja peruspalvelujen tehostamiseen

tämä erinomainen raportti sisältää loistavia konkreettisia toimia miten yhteistyössä yritysten kuntien ja valtion kanssa voidaan asiaan puuttua

tässä tilanteessa olemme nyt mutta onneksi tähän on nyt havahduttu ja ministeri risikko on tarttunut moneen vallinneeseen epäkohtaan

mutta sen lisäksi tarvitaan mielestäni kaikkialla yhteiskunnassamme vahvaa sosiaalista vastuuta siitä että työttömyyttä joka meillä on käsissämme tästä talouskriisistä johtuen hoidetaan hyvin ja työttömistä ja lomautetuista pidetään huolta ja siihen tarvitaan kaikkia

neuvoloihin sekä koulu ja opiskelijaterveydenhuoltoon on tulossa asetus jolla kouluterveydenhuollon osalta alueellisia eroja toivottavasti saadaan pienemmiksi

tulevina vuosina suomen kriisinhallinnan painopisteet tulevat olemaan afganistanissa sekä kosovossa mutta myös merioperaatioon osallistumista somaliassa harkitaan

on tärkeää että tämä askel on nyt otettu ja on tärkeää että kunnissa päästään tekemään ennalta ehkäisevää terveydenhuollon työtä ja panostamaan matalan kynnyksen palveluihin

näiden operaatioiden luonne on muuttunut

sekä sosiaali ja terveysvaliokunta että valtiovarainvaliokunta ovat esittäneet sitä että lisärahoitusta suunnataan jatkossa enenevästi mielenterveyspalveluihin ja onkin hyvä että eduskunta päättää nyt tässä talousarviossa lisätä nuorten mielenterveyspalveluihin sekä aikuisten mielenterveyskuntoutukseen lisää rahaa

sosiaali ja terveysvaliokunnan kuulemat asiantuntijat olivat käytännössä lähes yksimielisiä siitä että tämän uudistuksen on edettävä määrätietoisesti

kotipalvelua kehittämällä puolestaan helpotetaan lapsiperheitä arjen ongelmissa

myös inhimillisesti raskaita ja kalliita lasten huostaanottoja voidaan vähentää merkittävästi panostamalla edulliseen kotipalveluun

me olemme kaikki huolissamme siitä että sosiaali ja terveyspalvelut erityisesti perusterveydenhuolto ovat vaarassa heikentyä jos jotain ei tehdä

oppositio kritisoi täällä kovasti hallituksen elvytys ja työllistämistoimia kuten äskeisessä puheenvuorossa kuulimme

tämä on todellakin ainakin jo kuudes talousarvio jossa hallitus tuo uusia elvytys tai työllistämistoimia joilla tätä vaikeata tilannetta pyritään helpottamaan

pysyvän rauhan rakentamisen kannalta on tärkeää että siviiliväestön kokemiin raakuuksiin annetaan apua ja että tekoihin syyllistyneet saavat rangaistuksensa tuomioistuimissa

nyt käsittelyssä olevan lisätalousarvion lisäksi esimerkiksi nuorten työllisyyden parantamiseksi nyt päätettävät toimet eivät ole koko totuus koska jo tämän vuoden budjettiin lisättiin erityisesti nuorille suunnattuja työllisyys ja koulutustoimia

kovia kokeneet uhrit eivät yleensä pysty kertomaan eivätkä halua eivätkä saa esimerkiksi kulttuuriin liittyvien syiden vuoksi kertoa näistä kokemuksistaan miehille

tänäänkin opposition tapa tarkastella vain kulloinkin päätettävänä olevia toimia unohtaen kaikki aikaisemmat antaa aivan väärän kuvan elvytyksen ja hallituksen toimien kokoluokasta

arvoisa puhemies

vaikka selonteon lähtökohtana on laaja turvallisuuskäsite jää sen käsittely osittain pinnalliseksi ja hajanaiseksi selonteossa aivan kuten hallintovaliokunnan puheenjohtaja tölli täällä aikaisemmin mainitsi

opposition väitteiden vastaisesti hallitus on taantuman alusta asti kantanut huolta myös nuorisotyöttömyydestä ja kokoomuksen eduskuntaryhmä on erityisesti nostanut tätä ongelmaa voimakkaasti esille

laajan turvallisuuskäsityksen mukaisia uusia uhkia ovat esimerkiksi terrorismi järjestäytynyt rikollisuus joukkotuhoaseiden leviäminen rajaturvallisuus suuronnettomuudet sekä luonnonkatastrofit

mutta jatkossa poliisille on turvattava kuten täällä on moneen kertaan sanottu riittävät henkilöstöresurssit arjen turvallisuuden vahvistamiseksi

tämän taantuman aikana työttömyys on kyettykin pitämään matalampana kuin esimerkiksi viime laman aikana

nuorten työllisyys on vakava ongelma mutta sitä on hyvin monin eri toimenpitein pyritty helpottamaan koko tämän hallituskauden aikana

tämän vuoksi myös tässä selonteossa tulisi paremmin jatkossa käsitellä näitä kaikkia turvallisuusuhkia samanaikaisesti ja myös pohtia mistä resurssit niihin vastaamiseksi saadaan ja miten vastuut jaetaan

tämä poliisin hallintorakenteen uudistus on ollut tervetullut siinä mielessä että sillä pystytään siirtämään poliiseja hallintotyöstä nimenomaan kenttätyöhön

sisäisen turvallisuuden ohjelmassa monia näistä toki käsitellään poikkihallinnollisesti mutta mielestäni laajan turvallisuuskäsityksen tulisi heijastua paremmin myös tähän keskeiseen turvallisuutta käsittelevään selontekoon

hyvin paljon tulisi resursseja kohdentaa kaiken kaikkiaan väkivallan vähentämiseen ja harvaanasutuilla alueilla viranomaisten yhteistyötä tulee tehostaa sillä ihmisten turvallisuudentunne rakentuu kyllä siitä minkälaisena arki siellä lähiympäristössä koetaan

valitettavasti ministeri thors ei ole ollut paikalla mutta hallintovaliokunnassa on koko tämän kauden tehty valtavasti työtä maahanmuuttopolitiikan kipukohtien löytämiseksi ja tällä kaudella on tehty lukuisia lakimuutoksia joilla suomen houkuttelevuutta on vähennetty

meidän on hyvä muistaa se että työttöminäkin nuoret elävät erilaisissa elämäntilanteissa ja suinkaan kaikki eivät ole syrjäytymisvaarassa ja tästä syystä tämän työttömyyteen pureutuvan keinovalikoiman pitää olla hyvin yksilöllinen ja joustava

ja nimenomaan on pyritty karsimaan turhia vetovoimatekijöitä ja perusteettomia turvapaikkahakemuksia

sen varaan ei tälläkään hetkellä nojata

mutta sen sijaan riski on nyt nimenomaan siinä mistä edustaja sanoi että kuntien osoite ja paikannetiedoissa on puutteita

eli näissä tavoitteissa on näiden lakimuutosten myötä suhteellisen hyvin onnistuttu mutta nyt meillä on haasteena tosiaan valtava määrä perheenyhdistämishakemuksia

vierailin alkuvuodesta savonlinnan työvoimatoimistossa savonlinnassa jossa nuorisotyöttömyys on valtakunnan tasoon nähden hyvin korkealla ja kyselin siellä ammattilaisilta mitä heidän mielestään pitäisi tehdä millä keinoin nuorisotyöttömyyttä tulisi nyt juuri hoitaa

nyt on kuntien vastuulla sovittaa nämä tiedot yhteen ja luoda semmoiset tunnistetiedot että ne palvelevat hätäkeskusjärjestelmää mahdollisimman hyvin

valiokunta pyysikin ministeri thorsilta selvitystä siitä miten muualla euroopassa perheenyhdistämiskäytäntöjä sovelletaan ja nyt olisi hyvin tärkeää että näitä vertailutietoja käytettäisiin ja me lähtisimme viemään asiaa lakimuutoksin eteenpäin kuten muualla lähimaissa perheenyhdistämiskäytäntöjä sovelletaan

siellä asiantuntijat kaipasivat erityisesti lisää neuvontapalveluja ja työpajatoimintaa niille nuorille jotka ovat syrjäytymisvaarassa ja toisaalta lisää panostuksia nuorille oppisopimuskoulutukseen sekä ammattistarttiin

siitä hallintovaliokunta on hyvin paljon keskustellut ja on tärkeää että tänne tulevat maahanmuuttajat kotoutuvat oppivat suomen kielen ja pääsevät töihin

myös etsivästä nuorisotyöstä on erittäin hyviä kokemuksia muun muassa kotikaupungissani mikkelissä ja myös siihen tullaan tässä lisätalousarviossa panostamaan

tämä on kaiken kaikkiaan erittäin hyvä ja kattava paketti ja tämän esityksen myötä moni nuori saa valoa tulevaisuuteensa ja pääsee kiinni taas arjen rutiineihin

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys on yhdessä yliopistojen työntekijöiden ja opiskelijoiden kanssa huolellisesti laadittu ja muun muassa syl on ollut voimakkaasti kannattamassa tätä esitystä

arvoisa puhemies

hyvin monia muitakin positiivisia arvioita tästä esityksestä annettiin muun muassa tässä lausunnossa

vaikka meidän kaikkien mielessä pyörii onko tässä mitään järkeä ja eikö tämä ikinä lopu niin on varmaa että hallitus on tehnyt erittäin huolellisen arvion nimenomaan suomen eduista tässä vaikeassa tilanteessa

mahdollistamalla yliopistoille julkisoikeudellisen henkilön tai säätiön asema vahvistetaan yliopistojen rahoituspohjaa ja parannetaan niiden kansainvälistä kilpailukykyä

vapaa pudotus olisi tuhoisaa koko euroalueelle ja saattaisi olla myös suomelle

lakiesitystä on kritisoitu myös siksi että siihen sisältyy määräaikainen kokeilu lukukausimaksujen perimisestä eu ja eta maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta

tässä toisessa lainaohjelmassa kreikka saa siis lainansa jos täyttää erittäin tiukat ehdot

kyse ei siis todellakaan ole siirtymisestä tai hivuttautumisesta kohti maksullista korkeakoulujärjestelmää kuten täällä on joissakin kriittisissä arvioissa muun muassa ed

hyvin lyhyessä ajassa kreikka joutuu tekemään rajuja päätöksiä muutoksia lainsäädäntöönsä päättämään rajuista leikkauksista sekä rakenteellisista muutoksista

yliopistouudistuksen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa suomalaisten yliopistojen mahdollisuutta toimia monialaisena sivistysyliopistona

oppositio on täällä vaatinut ja esittänyt ratkaisuna sitä että letkut irti täydellinen vapaa velkasaneeraus ja se olisi tämän ongelman ratkaisu

arvoisa puhemies

yliopistoissamme opiskelijavaihto on viime aikoina hiipunut ja opettajat liikkuvat ulkomaille entistä vähemmän

mutta se tehdään hallitusti niin että kreikan velat järjestellään uudelleen niin että vain yksityinen sektori kärsii ja menettää saataviaan

jos tehtäisiin kuten täällä oppositio perussuomalaiset ja keskusta on vaatinut niin silloin tämmöisessä täysin hallitsemattomassa velkasaneerauksessa kärsisivät myös valtiot suomi muiden mukana

kuitenkin eräs loistava esimerkki onnistuneesta kansainvälisestä toiminnasta on mikkelin yliopistokeskuksessa toimiva helsingin kauppakorkeakoulun englanninkielinen koulutus

mielestäni ne jotka tarjoavat tällaisia helppoja ratkaisuja näin vaikeassa tilanteessa joko eivät ymmärrä tilanteen vakavuutta tai käyttävät sitä omaan lyhytnäköiseen politikointiinsa

yliopistokeskuksia äskettäin arvioineessa raportissa mikkeli sai erinomaiset arvosanat

valmistumisajat ovat muuta suomea nopeammat ja yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa hyvää

tämä on osoitus siitä miten laadukasta ja merkittävää toiminta voi olla myös yliopistokeskuksessa ja siitä on hyvä suurempienkin yksiköiden ottaa oppia

aivan lopuksi arvoisa puhemies

huolestuttavaa on sen osalta miten kreikassa sitoudutaan nyt tähän lainaohjelmaan ja sen vaatimaan päätöksentekoon

kreikassahan on tulossa vaalit ja se tuo paketin läpimenoon epävarmuutta ja myös siihen miten poliittiset puolueet tulevat tähän ohjelmaan sitoutumaan

yliopistokeskusten asema täytyykin turvata myös jatkossa

sen tekemiseksi eivät kuitenkaan riitä ainoastaan alueen kuntien tai maakunnan tekemät panostukset jatkossa myös emoyliopistoilla täytyy olla halua tukea ja edelleen kehittää toimintaa maakunnissa ja olla turvaamassa rahoitusta

mutta nyt kreikalle annetaan mahdollisuus kantaa vastuu tästä tilanteesta auttaa itsensä tästä ahdingosta poispäin ja on tärkeätä että suomi ja muut euromaat ovat tässä tukena koska se on nimenomaan suomalaisten etu että tämä kriisi ei leviä kreikan rajojen ulkopuolelle

myös meidän suomalaisten mieltä tulisi painaa tällä hetkellä hyvin vastuullisen päätöksenteon siitä että me aiomme tämän velkaantumisen pysäyttää ja siltä osin näitä asioita voidaan tämänkin keskustelun yhteydessä jokainen mielessämme miettiä

paasion kommentteihin siitä että olisin eri mieltä siitä että palvelujen rahoittaminen olisi jollakin tavalla poissuljettu kokoomuksen ohjelmassa

luonnollisesti rahaa tarvitaan ja tämä hallitus on antanut valtionapuja sekä tänä vuonna on antanut että ensi vuonna tulee antamaan hyvin paljon enemmän kuin edellisellä hallituskaudella vuosittain annettiin

mutta siitä huolimatta olen sitä mieltä ja uskon että oppositio on kanssani samaa mieltä siitä että kunnissa kaivataan kipeästi näitä rakenteellisia muutoksia ja toimintatapojen uudistuksia

se että rahaa tarvitaan on aivan varmaa mutta ilman näitä uudistuksia todellista etenemistä ja kuntatalouden parantamista ei voi tapahtua